onko se jo rajat ylittävää että pistetään kansakuntamme lehdistö polvilleen sähköisen median turvin vai vaatiiko se enemmän

yhtenä yksityiskohtana mikä liittyy poliisin toimintaan

joskus on tilanteita missä tarvitsee ottaa ihmisiä vaikkapa juopumuksen johdosta säilöön ja silloin jos tämä säilöön viemisen kilometrimatka on pitkä niin se aika siitä että voidaan olla sitten jollakin maakunnan osalla auttamassa vaikka perheväkivallan uhria on aina pitempi

lopputuloksena oli kuitenkin se että tässä on vastalause josta sitten äänestetään

täällä on puhuttu tulipaloista ja jos niistä puhutaan on kiistaton tosiasia että perussuomalaisilla löytyy salin asiantuntemus tässä asiassa joten kuunnellaan nyt sitten hetki

toinen asia mitä tässä ei voi väheksyä tai poistaa sanamuotojen takia on se että kyberturvallisuuden hyökkäys on ehkä paras puolustuskeino koska koneet mitkä lähettävät niitä hyökkäyksiä saadaan hiljaisiksi kenties vain sillä että sinne hyökätään takaisin

vapaavuori puhui myös huonoista päätöksistä ja siitä että on kyettävä tekemään huonoja epämiellyttäviä päätöksiä

arvoisa puhemies

tällä on ihan oikeesti vaikutusta jokapäiväiseen toimintaan vaikka voi olla niin että edustaja kalliorinne ei tähän palvelutuotantoon ole joutunut turvautumaan ja tutustumaan

tarkastusvaliokunta ei ole käsittääkseni voinut toimia tässä uudessa tilanteessa mikä nyt tänään on tullut

kuitenkaan se ministeriauton takapenkki ei saa houkuttaa niin paljon että tekee aivan päinvastaisia päätöksiä kuin mikä on oikein ja parempi suomen kansalle

nyt osa puolueista välttää kovasti tätä hyökkäys sanaa

itsekään en ole muuta käynyt kuin sammuttamassa tulipaloja ja auttamassa sairaskohtauksia saaneita ihmisiä

näin ollen pohdin sitä hyvinkin syvällisesti onko tämä semmoinen asia että tämä on loukannut jo eduskunnan arvovaltaa

se on totta että tässä ei ole helppoja ratkaisuja ja hallituksenkin olisi myönnettävä se

muut maat ovat jo hyvin pitkällä eikä tässä tarvitse kuin katsoa esimerkiksi brysselin teleoperaattorien omistajapohjaa niin siinä voi kiinnittää huomiota niitten keskittyneisyyteen

helppo ratkaisu ei ole myöskään vakuuksien nosto koska tehdään mitä tahansa niin arvioni mukaan tulee joka tapauksessa alamäki eteen ja sijoitetut niin sanotusti sijoitetut rahat ovat mennyttä

eduskunta joutui tekemään päätöksiä joko vajallisella tietämyksellä tai lukien kassakaapissa olevan salatun sopimuksen ja olemalla siitä hiljaa

rauhanturvaaminen on yksi asia mikä onneksi on esillä ja sinibarettina täällä tervehdin sitä hyvin

eli tämä on mielestäni semmoinen asia mitä ei kovinkaan kevyesti voi ohittaa ja sen tämä hallitus on tehnyt

naisten ja lasten aseman korostaminen ympäri maailmaa on se millä saadaan näkyviä tuloksia aikaan ja siihen on myös panostettava

toki sotilaallistakin kokemusta saadaan mutta tämmöinen naisten lasten aseman parantaminen on mitä parasta kehitysapua

toinen asia on se että kyproksen tilanteesta tuli tänä päivänä tieto että siellä on tosiaankin syytä epäillä että siellä harrastetaan rahanpesua

aina on myös olemassa sotilaallinen uhka mitä tietyt puolueet vähättelevät ja varautumisen siihen on oltava uskottavaa

ei ole pitkä aika kun eduskunta taas hallituksen johdolla niin sanotusti lapioi rahaa sinne ja nyt on syytä epäillä virallistenkin tietojen perusteella että siellä harrastetaan rahanpesua

jo se uskottava varautuminen on sinällänsä ennalta ehkäisevää ja silloin me tällä ennaltaehkäisyllä selviämme isommista kriiseistä

näihin toivottavasti tarkastusvaliokunta palaa

arvoisa puhemies

terrorismi on yleistynyt aivan huolestuttavalla tavalla koko maailmassa ja kaikki tavat miten terrorismia pystytään rajoittamaan ovat erittäin kannatettavia

arvoisa puhemies ole peruuttanut kysymyksen niin sehän tuli

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua waigel esitellään päiviä sitten kahdeskymmeneskuudes aisia pulmia neuvosto ehdottaa että asia lähetetään

täällä on puhuttu energiariippuvuudesta venäjästä

mitä te teette biokaasuenergialle sille että se lähtee kasvamaan kunnolla koska tämä lng terminaalihan aukaisee portteja

oletteko te kykeneviä tekemään ne vaadittavat isot päätökset että isot naftisti sata vuotta vaikuttavat päätökset tulevat eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

edustaja braxin puheen vakuuttamana toistan toivomuksen jonka sanoin äskenkin

ja keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton asia on loppuun käsitelty

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen viidessä asiaa voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kuudestoista viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tärväsitty samoin päiväystyksen kuudennen sijan

kuten edustaja kalmari tuossa totesi niin hallituksen toimet ovat olleet kyllä hieman sekavia ja ikäväksemme on tänne tämä rikkidirektiivikin tullut vaikkei sitä nyt ihan tämän hallituksen piikkiin voi laittaa

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kuudestoista viidettä kaksituhattakolmetoista kello kuusitoista

joka tapauksessa tämän seurauksena meidän on pohdittava tarkkaan mihin ja miten me tuomme tämän lngn suomen markkinoille

se on näistä meriliikenteen liikennepolttoaineista ehkä se mikä tulee olemaan nimenomaan se tärkein

mutta lng tulee olemaan myös maan puolella olevien teollisuuslaitosten energiamalli joka on hyvin nousevassa ja merkittävässä asemassa mutta tässä pitää nimenomaan tämä maantieteellinen sijainti katsoa erittäin tarkkaan

liikennepolttoaineita on tulevaisuudessa varmasti muitakin ja esimerkiksi vetyautot biokaasuautot tämmöiset varmastikin jossain vaiheessa tulevat yleistymään

muun muassa sähköautot siinä vaiheessa kun akkuteknologia vielä kehittyy tulevat olemaan merkittävä liikennemuoto ja myös jos muissakin tekniikoissa tai energiamuodoissa saadaan sähköä säilöttyä joihinkin akkuihin niin se helpottaa sitten aina kokonaisuudessa

kuten edustaja maijala tuossa sanoi on viisasta käyttää eläimestä kaikki se mitä on käytettävissä

ja jos siinä on joku byrokratia esteenä ettei voida käyttää jotain eläimen osaa hyödyksi niin silloin pitää purkaa tai muuttaa se säädös mikä sen estää

toisaalta sitten kun on tämä voidaanko haudata tietyt teurasjätteet tai jotkin maahan tai jollakin muulla tavoin hävittää niin siinä tulee jossain vaiheessa kilometriraja vastaan koska se on tehokasta viedä honkajoen käsittelylaitokseen ja tehdä siitä energiaa

jos suomalaiset pystyvät täällä kehittämään semmoisen aurinkoenergiamuodon mikä täällä kylmissä olosuhteissa toimii erittäin hyvin niin silloin siinä on yksi valmis iskulause ja vientilause

tässä pientuotantomallissa mitä tässä perussuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet omakotitalojen katoilla löytyy tilaa paneeleille ja auringon energian talteen ottamiseen

eli pitäisi semmoinen maalaisjärki ottaa tämänkin asian käsittelyyn

nykypäivänä kun puhutaan paljon biopolttoaineesta niin käytetään se teurasjäte ei nähdä sitä jätteenä vaan nähdään se raaka aineena mistä voidaan tehdä energiaa ja erittäin hyvä huono esimerkki tästä on tämä hevosenlannan käytön kielto mikä ei siis vieläkään ole avautumassa

tämä hajautettu tuotanto on myös siinä suhteessa merkittävä kun nyt on näitä myrskyjä ollut ja sähkökatkoja tulee että aina jos pienessä kyläpahasessa löytyy energiakennoja pieniä tuulivoimaloita polttolaitoksia mitä tahansa vesivoimaloita niin se energian tulo ei katkea isonkaan puun kaaduttua sähkölinjojen päälle

eli avataan se nyt sitten tässä keskustelussa ja lähetekeskustelun myötä valiokunta voi ottaa sen toden teolla auki

ne ovat tässä tilanteessa välttämättömiä mutta olisin tehnyt monia asioita toisin kuten meidän ryhmämme myöhemmin esittää

hevosenlannan poltto on yksi esimerkki juuri tästä mistä olisi järkevä poistaa niitä esteitä mitkä estävät tämän vielä

kehyksistä voi tulkintani mukaan päätellä muun muassa ettei hallitus arvosta kovinkaan paljon perusterveydenhoitoa vanhainkodeissa asuvia eläkeläisiä puhdasta vesijohtovettä toimivaa viemäröintiä tai jätehuoltoa pelastustoimen tuomaa turvallisuutta katujen kuntoa ja toimivien turvallisten katujen tuomaa turvallisuutta toimivaa päivähoitojärjestelmää omais hoitajien toimintaa tai koululaisten oikeutta opiskella homeettomassa koulussa ainakaan riittävästi mielestäni

kaikissa energiamuodoissa on kuitenkin se yksi asia että energiaa ei tuoteta jatkuvasti samalla mittakaavalla kuin sitä kulutetaan

arvoisa puhemies

puheenjohtaja nosti tuossa esille tämän telemastojen sijoituksen ja tahdon siihen vain todeta että valiokunta teki erittäin vahvan viittauksen myös terveysvaikutuksiin tältä osalta

näin ollen tarvitaan niin sanottua säätövoimaa ja vesivoima on tässä paras mahdollinen vastaus tähän

sitä pitää edelleen kehittää edelleen nostaa tehokkuuksia mutta samalla kun muistamme että meillä on tämä ympäristö mitä me haluamme suojella niin vesivoimaloiden yhteydessä on myös sitten kiinnitettävä näihin kalaportaisiin huomiota

arvoisa puhemies

eli mennään energian kautta mistä edellisessä puheessani aloitin ja palataan siihen että meidän pitää kunnioittaa luontoa ja ympäristöä missä me asumme

kallis investointi ja se on tietysti ihan hyvä tehdä tässä rikkidirektiivin varjossa mutta mielestäni noin kallis investointi on tehtävä sellaiselle paikalle jossa siitä on muutakin todellista hyötyä kuin pelkästään logistiset hyödyt

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erittäin julma asia

leikkaamalla kuntien valtionosuuksista teette selkeän arvovalinnan jolla ikäväkseni ilmeisesti tähtäätte kuntien pakkoliitoksiin

meillä on maapallolla vain yksi ilmasto jossa koko tämä globaali kokonaisuus ratkaisee onko se puhdasta vai ei

tälle pitäisi antaa enemmän painoarvoa ja yleisestikin lasten asemaan ja oikeuksiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota

tällainen selkeästi muista erottuva maakunta on yllättäen kotimaakuntani satakunta ja siellä on tosiaan teollisuutta mikä pystyy käyttämään lngtä laajemmassa mittakaavassa ja tuo kokonaistaloudellisia hyötyjä koko suomeen

tämän hallituksen kehyksistä pystyy selkeästi huomaamaan tämän hallituksen arvomaailman

toivottavasti hallituspuolueet heräävät viimeistään tässä vaiheessa ja laki aloite tulee oikeasti käsittelyyn eikä sitä haudata eduskunnan käytäville

arvoisa puhemies

kun pakko poistetaan niin se vapaaehtoisuus tuo paljon parempia lopputuloksia

nimittäin se on tehnyt kyllä hyvää työtä ainakin osittain ja mihin hallitus mahtaisikaan joutua ilman heitä

kun täällä ne jotka puolustavat pakkoruotsin käyttöä ovat sanoneet että tarvitsee opiskella ruotsia niin minkä takia

kun ajatellaan nyt miten hallituspuolueiden jäsenet ovat toimineet täällä salissa ja turuilla ja toreilla aina tavatessa he kysyvät missä on teidän vaihtoehtonne antakaa selvityksiä ja vaihtoehtoja

maailma on muuttunut

maailma on tavallaan pienentynyt

no kuitenkin hallitus omassa ohjelmassaan julkaisee meidän hyviä vaihtoehtojamme joten ilmeisesti on pääteltävä niin että tämä hyvä virkamiesryhmä lukee tarkkaan meidän erittäin hyvät vaihtoehtomme ja ottaa sieltä ne parhaat osiot

lentoyhteydet ovat arkipäivää

jos me katsomme tätä isoa maapalloa niin suomea ja ruotsia tai muita skandinaavisia kieliä ei puhu kuin hyvin pieni prosentti maailman väestöstä

tosin poliitikoille voisin suositella lukemista ja tutustumista enemmänkin ja ainakin lukemisen ja kuulemisenkin ymmärrystä

minkä ihmeen takia tässä nykyisessä maailmassa me pistämme panokset kahden vähemmistökielen opiskeluun

näistä hyvistä asioista vielä mitä me olemme esittäneet ja mitä hallitus nyt on ominut itselleen mainitsen muutaman

toki aina tarvitsee opiskella kieliä ja mitä useampia osataan sen parempi koska kaikki kielet avaavat uusia ovia ja eri ovia

nämä t k verotuet poistojen korotuksia enkelirahoitusta

ja suurien otsikoiden avulla esille tuotu solidaarisuusverohan on meidän wahlroos vero mikä nyt on vain hieman laimeampi versio miten niin kuin urpilaista voisi lainata

totta kai jos skandinaviassa toimii siitä on hyötyä mutta jos vaikka tehdään kauppaa etelä amerikkaan niin sillä on kovin vähän käyttöä

ministeri urpilainen takertui meidän kela maksuumme ja siitä tuleviin haittoihin

mutta ilmeisesti ministeri urpilainenkaan ei ole lukenut kokonaisuudessaan meidän parempaa varjobudjettiamme

se on perusteltu hyvin ja siellä on tosiaan vertailtu mitä tekee hallituksen esitys alvn nostosta huomautan

arvoisa puhemies

molemmat tuottavat työttömyyttä myönnetään mutta kela maksu tuottaa huomattavasti vähemmän kuin alvn nosto

kaikkien tiedossa lienee myös se että kun osaa jonkun kielen niin on helpompi opetella sen sukulaiskieli

keskustelusta poimin vielä edustaja vehviläisen kysymyksen onko eu pöydissä suomen uskottavuus mennyt

pikkasen ihmettelen kuitenkin sitä että jos keskitymme puhtaasti kieltenopiskeluun niin mikä tekee ruotsin kielestä ylivoimaisen porttikielen

kela maksu perusteltiin että se on vientiyrityksille haitallista ja alv ei ole vientiyrityksille haitallista

tätä ohjaa myös paljon se niin kuin edellinenkin puhuja sanoi että perustuslaissa ruotsin kielellä on asema ja siihen perustellaan mutta kuten debatissa tuli ilmi perustuslaki ei vaadi sitä että opiskelu on pakollista

ok siellä on totuuden siemen takana mutta jos eun vienti ei vedä koko euroopan talous laahaa siitä viennistä ei tule välitöntä apua

totta kai vientiä tarvitsee edistää mutta kaiken sen nousun pohja miltä me pääsemme ponnistamaan ylöspäin on nimenomaan kotimaisen kulutuksen kautta

poistuisi sieltä koulumaailmasta pakkona niin se pakko tulee edelleen kuitenkin sitä kautta että niin sanottua virkamiesruotsia vaaditaan eri työpaikoissa julkisissa työpaikoissa

arvoisa puhemies

sitä kautta pyörii suomalainen talous kotimainen talous ja me perussuomalaiset pidämme huolta suomalaisista

työssäjaksaminen on entistä tärkeämpää ja vaikeampaa kun kilpailukyvyn parantamiseksi työvoimaa on kiristetty ja vähennetty ja työtaakka on silloin lisääntynyt jokaista työntekijää kohden

odotan todellakin opposition vaihtoehtobudjetteja ja niihin liittyviä sopeutuslistoja sopeutuslistoja joista ilmenee yhtä hyvä kokonaisuus kuin hallituksen ohjelmassa on

siinä on kaiken a ja o

on totta että tämä yle vero saatiin vasta parlamentaarisesti sanotaanko vaikeiden synnytystuskien kautta tehtyä mutta minun mielestäni on syytä siihen että tämä talo elää ajassa ja on ajan hermoilla

se on sitä kautta pakollinen joten on ihan aiheellista herättää muitakin laajempia keskusteluja niin kuin edustaja blomqvist aikaisemmin nosti esiin

täällä vaihtoehtobudjetteihin ollaan aikaisemmin oppositiossa suhtauduttu erittäin vakavasti ja ne on tehty huolella

seuraavaksi aion pikkasen puhua kuntien valtionosuuksista viittaan sillä nyt turvallisuusasioihin

vanhuspalvelulaissa on monia hyviä asioita

me olemme esimerkiksi tehneet siihen aikaisemmin wahlroos veron mitä nyt edustaja urpilainen kehui että se on edellisen hallituksen hyvä työ

nyt kun valiokunnassa pohditaan tätä laki aloitetta niin on hyvä pohtia myös muita keinoja nimenomaan työssäjaksamisen parantamiseksi että tämä kasvava työtaakka huoltosuhteen huononnuttua tulee jotenkin hoidettua

siinä vaiheessa kun täältä sanotaan että lapsilisiin ei pistetä indeksikorotusta taloudellisen tilanteen takia on ehkä arvovalintana kyseenalaista että hallitus on sitä mieltä että yle saakoon rahansa tämän yhteisen parlamentaarisen päätöksen perusteella

virkamiesruotsin poistosta tai pätevyysvaatimuksien poistosta siinä vaiheessa kun eri virkamiehiä valitaan kannattaisi aloittaa

miten oppositio aikoo pitää tämän kokonaisuuden kasassa niin ettei kokonaisveroaste nouse eikä talouskasvu esty